vaikka me näissä asioissa vaadimme ja esitämme keveämpää verotusta meillä on osoitettuna ne kohteet joihinka meidän mielestämme sopii tässä suhdannetilanteessa ja muutoinkin suomen talouden ja työllisyyden ja yrittäjyyden kannalta hivenen korkeampi vero niissä äsken sanotuissa asioissa vähän korkeampi vero mutta tässä emme hallituksen korotuksia hyväksy

arvoisa puhemies

yhtenäistymisestä ei ole kuitenkaan tietoakaan

on syntynyt entistä selvempi kastijako ylijäämämaiden ja alijäämämaiden välille heikon ja hyvän tuottavuuskehityksen maiden välille ja nyt myös nopean ja hitaan talouden kasvun maiden välille euroalueella

siellä meidän oikeutemme ovat radikaalisti rajallisemmat kuin omilla aluevesillämme joka on sama tuo aluevesi kuin normaali manneralue

saksa on hyvä esimerkki siitä miten sen joka pärjää tässä menossa on käynyt

mitä tulee taas siihen voisiko asettaa ehtoja tälle hakemukselle hallintolaki määrää sen minkälaisia ehtoja voidaan tai ei voida kesken hakuprosessin asettaa ylipäänsä hakijalle sveitsiin kirjatulle yhtiölle vaatimuksia kolmannen osapuolen suvereenin venäjän valtion suhteen ei kuulu hallintolain mukaan siihen metodiin ja siihen menettelyyn mikä suomessa toiminnan kannalta on laillista

se että te arvoisa ministeri kutsutte näiden puheenvuoron käyttäjien viestiä ikään kuin keskustalaisten tupailtojen ideaksi joka tänne on levitetty se ei ole kaunis tapa reagoida siihen vakavaan huoleen mikä näillä edustajilla on omien maakuntiensa koulutuspaikoista

kataisen hallituksen toiminnan alueellinen vaikuttavuus on meidän kaikkien huulilla ollut varmasti viimeisten viikkojen ja kuukausien aikaan oikeastaan koko hallituksen toiminta ajan

on täysin mahdoton ajatella että tällainen yhteisö jossa jonkun maan vaihtotase on jatkuvasti huikean paljon ylijäämäinen samassa alueessa toimiviin muihin maihin nähden voisi muodostaa optimaalisen yhteisen valuutta alueen ja sitä totisesti se ei ole ollut

on hyvin helppo nähdä aika monessa asiassa tapahtuneen radikaaleja muutoksia siihen nähden miten tätä asiaa koko suomen tasapuolista kehittämistä aikaisemmin on hoidettu

siihen elinkeinotoiminnan laajentumiseen joka siellä on parhaillaan meneillään monilla toimialoilla pitää kerta kaikkiaan pystyä myöskin ammatillisen peruskoulutuksen erilaisilla ratkaisuilla vastaamaan

minulle sopii erinomaisesti on jo sovittu että asianomainen valiokunta saa selvän ja seikkaperäisen selostuksen siitä mitkä tekijät vaikuttavat nimenomaan siihen ainoaan vaiheeseen missä valtioneuvosto asiaa käsittelee

kaiken lisäksi saksalaiset pankithan ovat rahoittaneet niitä kreikkalaisia portugalilaisia italialaisia ja espanjalaisia jotka ovat sitten ostaneet niitä saksalaisia tuotteita joiden ostamisen jälkeen se saksan vaihtotase on ollut niin paljon ylijäämäinen kuin äsken tuossa kerroin

ei välttämättä tarvitse olla kaikkea sitä vastaan mitä siellä sanotaan vaikkapa länsimetron jatkamisen suhteen mutta se prioriteetti millä nyt tässä toteutetaan näitä infrahankkeita se kerta kaikkiaan on väärin

no niin ei ole kuitenkaan käynyt

yksi esimerkki tästä on alueellistaminen siihen suhtautuminen

vielä kertaalleen hallituksen esitykset tulevat merkitsemään sitä että pitkästi toistasataa miljoonaa euroa lisää rasitetta tulee ihan sinne mihinkä nyt ei olisi monesta syystä aihetta lisää rasitetta laittaa

ja te ministerit siellä kerrotte maakunnasta toisensa jälkeen kuinka erinomainen asia on se kuinka nyt sitten nuorten yhteiskuntatakuu antaa tätä ja tätä

tai onko elinkeinoministeri esimerkiksi sitä mieltä etteikö vaikkapa äänekosken investoinnin toteuttaminen edellyttäisi pikaisesti ja nopeita investointeja tai varkauden investoinnit tai tuonne kymenlaaksoon suuntautuvat investoinnit

maat jotka ennen euroa maksoivat näkymiin tätä yhteistyötä niin tätä kuilua näiden erilaisten maiden välillä tämä meidän yhteisvaluuttamme on nyt sitten vain entisestään syventänyt

tämä omin sanoin sanottuna on se tavallaan keskeinen tausta mistä syystä tällainen esitys ja pikkaisen luonnehdin myös sitä mitä tuo meidän esityksemme käytännössä sisälampi

ja kun se ei ole kuitenkaan edennyt niin tässä tilanteessa me työ ja elinkeinoministeriössä olemme pitäneet tärkeänä sitä että potentiaalisen vahingonkärsijän asemaa näissä ydinvoimaonnettomuustapauksissa jos niitä nyt sitten tulisikin toivotaan että ei koskaan enää tule jo nyt parannettaisiin odottamatta siis kansainvälisen sopijayhteisön toimia

tämä euro saattoi aluksi näyttäytyä kasvua vauhdittavana tekijänä heikommissakin maissa muttei aikaakaan kun juuri se euro epäoptimaalisen alueen yhteisvaluuttana osoittautui velkaantumisen ja kriisin tärkeimmäksi syyksi

arvoisa puhemies

keskustelu on päätetty että puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja ansiolevyttää valtion eroa

mitä tulee tähän puun liikkumiseen tai nimenomaan venäjältä tänne tulemiseen ei siinä ed

viimeksi tänään alueellistamisen koordinaatioryhmä sen jälkeen kun asia oli ollut jo aikaisemmin hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnassa on päättänyt että luonnonvarakeskus sijoitetaan helsinkiin

valiokunta

rajamäki ole nyt teidän ja meidän välillä näkemyseroa ja turhaan te yritätte rakentaa barrikadia presidentin ja tasavallan hallituksen välille

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellä maanjäristyksen

edustaja rehula vastaa varmaan edustaja backmanin taiteellisesti loistavaan puheenvuoroon

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

heinäluoman ollessa valtiovarainministerinä sovimme ihan siitä toimintatavasta miten siinä venäjän puutullikysymyksessä toimitaan ja samaa tapaa tehostetuin toimin nykyinen hallitus on toteuttanut

suomen luonnonvarojen se virasto joka kehittää seuraa tutkii ja antaa sitten valtion keskushallinnolle ministeriölle omia kommentteja ja arvioita sijoitetaan keskelle helsingin kaupunkia

keskustelu edustaja pekkarinenteille varattu tälle puheenvuorolle käy

tässä viittaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskisen tasapainoiseen analyyttiseen kiihkottomaan puheenvuoroon siitä millä tavalla mistä syystä ja millä perusteilla perustuslakivaliokunta meni ja muutti hallituksen esitystä

eikä tasavallan presidentillä ja maan hallituksella ollut silloin kun te olitte hallituksessa enempää kuin on tänä päivänäkään erilainen näkemys siitä miten tässä asiassa pitäisi toimia

yritetään sen jälkeen siirtyä seuraavaan pääluokkaan

arvoisa puhemies

pois

keskustelu on päätynyt voi myös nostoehdotus hyväksytään sillä että valtiovarainvaliokunta

tämä tavallaan kuvaa niin kuin kalpeudessaan ja tolkuttomuudessaan sitä asennetta miten hallitus suhtautuu koko suomen tasapuoliseen kehittämiseen

mutta euro ovesta sisään astuttuaan korot romahtivat ja rahaa sai ja sitä myös sitten otettiin suuret saksa ja ranska edellä ja pienet köyhemmät sitten perässä kunnes velkatotuus tuli markkinoidenkin nähtäväksi ja palo syttyi

eduskunnan seuraava täysistunto huomenna torstaina seitsemästoista yhdettätoista kaksituhattayksitoista kello kuusitoista

kun on kysymys toiminnosta suomen luonnonvaroista joka mitä luontevimmin kuuluisi hoidettavaksi jostain muualta käsin kuin helsingistä tämä hallitus päättää että se viedään ja sijoitetaan nimenomaan tänne helsinkiin

paras ei koskaan kieltänyt kuntien yhteistyötä

jos minä pääsisin eun alue ja rakennepolitiikan rakentamaan uudestaan minä kansallistaisin melkein kaikki koko rakennerahastopolitiikan eussa

asia

erityisesti jyväskyläläisenä miksei pohjoiskarjalaisena on ollut kaksi muuta maakuntaa jotka ovat oikeutetusti kilvoitelleet tästä ei voi muuta kuin lausua tässä yhteydessä tyrmistyksensä hallituksen päätöksestä

filatov on sovittu nykyisestä esr ohjelmasta ja näistä neljästä valtakunnallisesta toimintalinjasta ja niistä oikeastaan kaksi ei vedä

eli paita nobuo johtaja matti

mutta taudin leviämisen pelossa suomikin lähti muiden maiden tapaan ensiavun antamiseen kreikalle ja palomuurin rakentamiseen sitten näitä muita pienempiä euromaita varten

ministeri vapaavuori kuitenkin aina yrittää jotenkin puolustella hallituksen ratkaisuja ja vähän niin kuin on vaivautunut siitä että hallitus tällaisia ratkaisuja on tehnyt mutta se rohkeus millä ministeri niinistö puolustaa näitä hiilenmustia ratkaisuja se kyllä kerta kaikkiaan rohkeudessaan saa hiljenemään minutkin

irlanti näyttää olevan selviytymässä

ja kun ne eivät pysty käyttämään niitä rahoja niihin tarkoituksiin ja on vaara että joudumme palauttamaan niitä rahoja niin nyt me yritämme aika kovaa väkipakkoa käyttäen saada aikaan ratkaisun jolla nämä rahat ovat nyt käytettävissä siihen tarkoitukseen joka vetää

hän antaa ymmärtää että tässä jotenkin toimitaan ihan oikein hiilen lisäkäyttöä vastaan ja niin pois päin vaikka hallitus on omilla ratkaisuillaan avannut suorastaan hiilen vyörylle suomeen tien

tämän tarkoituksen osalta suurin kysyntä nyt sattuu olemaan uudellamaalla ja siellä ei pystytä ilman näitä toimia vastaamaan siihen kysynnän tarpeeseen ja siitä syystä minä tätä uuttamaata korostin

hallitus voi peruuttaa pahat tekonsa ja päätyä palata siihen mitä edellisen vanhasen hallituksen aikaan näiltä osin ratkaistiin ja päätettiin

tämä vätystely on tarjonnut sijoittajille aikaikkunan kaataa entistä suurempia taakkoja veronmaksajien piikkiin levittämällä epäluottamuksen aallon nyttemmin myös suuriin euromaihin italiaan ja espanjaan

arvoisa puhemies

viisi minuuttia on kulunut mistä syystä on ilo tässä vaiheessa vihdoin viimein kannattaa edustaja sipilän täällä tekemää esitystä

yhä suurempina sankareina ovat näiltä palopaikoilta palanneet vuorollaan ministerit katainen ja urpilainen ja tietystikin stubb kunnes päivän parin jälkeen markkinat ovat sitten aina paljastaneet totuuden

mutta tämän rajoittamattoman vastuun fokus on niissä samoissa vastuualueissa kuin nykyisinkin voimassa olevan lain

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

tässä tätä vastuun fokusta ei laajenneta vaan tätä vastuun määrää tuntuvasti nyt sitten nostetaan

kertaamatta tuon ratkaisun sisältöä me kaikki ne suurin piirtein tunnemme ja tunnistamme täytyy tässä vaan pelkistäen sanoa että ne akuutit toimet joilla akuuttiin kriisiin pyrittäessä pystyttäisiin vastaamaan ne jäivät kuitenkin vielä tekemättä

arvoisa puhemies

toivotaan että se riittää rauhoittamaan markkinat ja sen jälkeen alkaa sitten tämä evmn rakentaminen jossa toivon että vasemmisto ja vihreät pitävät kiinni siitä mitä ovat luvanneet

arvoisa puhemies

edustaja siren

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kolme tuntia tätä keskustelua tässä on käyty

se oli poliittinen yhteisymmärrys tuolla suuressa valiokunnassa että suomi haluaa yksimielisyyden evmn päätöksentekoon ja vasta toissijaisesti se oli niin kuin juridinen kysymys

vielä vähän jatkan tästä mitä edustaja tiilikainen tässä ihan hyvin jo avasi äsken niistä toimista joista nyt yritetään yhteisymmärrys löytää täällä huippukokouksessa

tällaista ylimielisyyttä kun on kehyskeskustelu ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen vasta ensimmäiset puheenvuorot täällä meneillään ja meillä on ministereitä ties kuinka paljon yksikään heistä ei vaivaudu istumaan tuolla omassa pilttuussaan

vielä kuitenkin muutama kommentti täällä käytettyjen puheenvuorojen johdosta

arvoisa puhemies

samassa yhteydessä sanon ihan lyhyesti että tähän energiakokonaisuuteen liittyy myöskin sähköntuotannon tehoreservijärjestelyjen turvaaminen

minä nojaan ennen kaikkea siihen poliittiseen yksituumaisuuteen josta me olimme yhtä mieltä kun tätä asiaa tuolla suuressa valiokunnassa käsiteltiin

myönnän vielä debatin tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille mikkonen mykkänen ja anttila ja sen jälkeen ministerille puheenvuoro ellei nyt jollakulla ole aivan välttämätöntä

minä tulkitsen en nyt ole ihan varma tulkitsenko oikein mutta olen tulkinnut asiaa sillä tavalla että valiokunta on huolissaan sekä siitä normistosta joka säätelee tällä hetkellä erilaisten lupien käsittelyä että myöskin varmasti niistä resursseista joita eri lupaviranomaisissa on ehkä nyt sitten niitten riittämättömyydestä

ei se vaan oikein nyt käy päinsä että niiden maiden takia jotka ovat eläneet kaikkien niitten sääntöjen vastaisesti mistä yhteisesti on sovittu nyt kuria tiukennetaan että komissiolle otetaan lisää päätösvaltaa euromaita koskevissa asioissa mutta ei vain näiden maiden osalta jotka ovat rikkoneet pelisääntöjä vaan kaikkien muidenkin euromaiden osalta että luovuttaisiin siitä suvereenin päätösvallan oikeudesta mikä meillä on omaan talouteen kaikilta keskeisiltä osilta

nyt kun on vähän tässä lunta tullut normaalia enemmän voi tulla vielä pakkasiakin niin on tärkeää että huolehditaan siitä että kaikissa oloissa meillä sähköä on riittävästi

mitä tulee vielä sitten talouspoliittisen kurin tiivistämiseen niin siinähän käy ihan niin kuin edustaja soininvaara täällä äsken pohdiskeli

keskustassakin me olemme hyväksyneet ja pitäneet tärkeänä että kun on pantu ensiksi pelisäännöt sen jälkeen katsotaan ketkä niitä rikkovat ja niihin jotka rikkovat pitää kohdentaa paljon kovempia sanktioita

molemmissa pitää varmasti toimia huolehtia siitä että hallinnolla on riittävät voimavarat siinä mikä koskee erilaisia lupia mutta tässä erilaisessa säädöstössä on kyllä myöskin sellaista byrokratiaa joka vaatii selvittämistä ja yksinkertaistamista ilman että mitään niitä äsken mainitsemiani hyviä demokratia kansanvaltahyvää tai ympäristöhyvää niissä selvityksissä ja perkauksissa sinänsä menetetään

arvoisa puhemies

mutta ne jotka niitä eivät riko vaan elävät pelisääntöjen mukaisesti miksi myöskin näiden maiden budjettitalous tuotaisiin brysselin läpivalaistavaksi ja brysselistä pitää hakea lupa siihen että me voimme tehdä finanssipolitiikassamme näitä ja näitä ratkaisuja

se ei käy

parannettakoon kuria niin että niitä maita jotka rikkovat yhteisiä pelisääntöjä voidaan rangaista joko automaattisin järjestelyin tai muilla tavoilla muttei niin että se suvereeni puhevalta tästä häviää

edelleen täällä tuli ed

ennen kuin lopullisesti sanon jaa niille toimille mistä viime viikonlopun aikaan tässä mielessä taloudellisen integraation syventämisen mielessä päätetään haluan hyvin tarkkaan käydä läpi sen mitä nuo päätökset lopulta merkitsevät

tiusasen puheenvuorossa esille kysymys siitä mitä sillä tarkoitetaan kun tätä vesirakentamista aiotaan nyt kuitenkin sitten hallitun järjestelyn puitteissa kutsun sitä hallituksi järjestelyksi edistää

vähän samasta ilmiöstä on kysymys nyt sitten myöskin tämän evmn osalta siihen ajateltujen muutosten tai korjausten osalta

on erittäin valitettavaa että täällä eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden edustajat tuolla euroopan parlamentissa ajavat suomen hallituksen yksimielisen kannan vastaista kantaa siellä hallituspuolueidenkin edustajia taitaa olla mukana